tietenkin sivistysvaliokunnan käsittelyssäkin tuli uusi puun että oltais muutettu tätä mutta nyt kun se itse tai ristiriitaisia lausuntoja ja ymmärrän hyvin nekin lausunnot joissa sanottiin että täällä myös ehkä akatemiankin puolelta on voitu lausua joku toisenlainen kanta

arvoisa puhemies

ruokaturvan ja maatalouden kysymykset ovat tärkeitä kansainvälisillä foorumeilla mutta meillä tulee olla myös selkeä visio siitä miten järjestämme ruokaturvan ja maaseudun asiat kotimaassamme

tehostaminen on tärkeää ja tuottavuuden lisääntyminen välttämätöntä mutta kaavamaisuus jättää pahaa jälkeä jos se ei ota huomioon aikaa

jos akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtävät siirtyvät hallituksen esityksen mukaisesti hallinnollisesti yliopistoille niiden itsenäinen asema heikkenee

herra puhemies

se on aiheuttamassa varmasti melkoista ruuhkaa lastensuojelutyöhön kun siihen vielä otetaan rinnalle se miten meillä lastensuojelutyössä on liian vähän henkilökuntaa koulutettuja sosiaalityöntekijöitä ja niin edelleen ja miten työ on vaikeaa

keväällä keskustelimme hallituksen maaseutupoliittisesta selonteosta ja silloin peräänkuulutimme toimia maaseudun pitämisestä elinvoimaisena ja asuttuna

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä huomauttaa että monet epäkohdat jäävät edelleen hoitamatta koska hallitus ei suostunut niitä hoitamaan silloin kun elimme talouskasvun aikaa

sinänsä nämä esityksen yleisperustelut ja esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset on erittäin hyvin nostettu esille ja tehdyt ehdotukset ovat keskeisiä

ruokastrategia ja maaseutupolitiikka kulkevatkin käsi kädessä jos haluamme varmistaa huoltovarmuuden lisäksi puhtaiden ja terveellisten raaka aineiden saannin tulevaisuudessa

mikään tutkimus tai tiedepoliittinen etu tämä on itselleni ainakin tärkeää että mikään tutkimus tai tiedepoliittinen etu ei perustele akatemiatutkijanviroista luopumista

tämä näkökulma että kirjataan tämä aika on tärkeä ja myös se painotus minkä tässä valiokuntakin on ottanut että kyllä lastensuojelulakikin jo edellytti sitä ja nyt sen työssä täytyy konkreettisesti näkyä että aina on kysymys lapsen edusta että tästä aikuisnäkökulmasta mikä tässä on me pääsisimme pois

täältä löytyy myös se minkä täällä eduskunnassa kuulimme muutama viikko sitten seminaarissa jossa oli erityisesti eri vammaisjärjestöjen edustajia ja kuultiin muun muassa naisvammaisten puheenvuoroja

ja näenkin niin kuin se tässä vastalauseessa on että hallituksen esityksen perustyö on ollut puutteellista ja lakiehdotuksen valmistelua on kiirehditty eikä ihan kestävästi ole perusteltu että nyt tämän yliopistouudistuksen kylkeen se vaan pitää liittää

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä jakaa täysin sydämin huolen väestön eriarvoistumisesta ja erityisesti pienituloisten toimeentulonsa kanssa kamppailevien lapsiperheiden sekä eläkeläisten asemasta

ammatillisesti vahvoja työntekijöitä siellä tarvitaan mutta kaikkien tulee lähteä siitä mikä on lapsen etu ja millä tavalla hän on mukana siinä koko palveluprosessissa työntekijöiden kanssa ja millä tavalla siinä on moniammatillisuutta ja niin edelleen

eduskuntaryhmämme pitää erittäin valitettavana että monet sopeutustoimista ovat rasittaneet heikoimmassa asemassa olevien taloutta

olisin nähnyt tärkeänä että akatemia se sisältö se työ mitä siellä tehdään ja sen tarkoitus ja tavoite olisivat olleet se mitä tällä olisi vahvistettu

erityisen tärkeänä pidän jos me ajattelemme myös kuntatasolla työllistymistä ja työttömien selviytymistä että me saisimme toimeentulotuen varassa olevien elämää parannettua

ei liene mikään salaisuus että me olisimme mieluummin palauttaneet lapsilisien leikkauksen kuin korvanneet leikkausta lapsivähennyksellä

erityisesti tuossa seminaarissa saimme kuulla hyvin vakavaa tietoa siitä miten nämä vammaiset naiset ja yleensäkin vammaiset tulevat asiantuntijoittenkin ammattihenkilöittenkin taholta kohdelluiksi

lapsivähennyksessä kuitenkin saavutettiin kristillisdemokraattien tavoite ulottaa se lapsikohtaisesti kaksi kolme ja nelilapsisiin perheisiin sillä monilapsiset perheet ja yksinhuoltajat kohtaavat köyhyyttä muita enemmän

räsäsen aloitteessa on voisi olla vähitellen työllistyä että toimeentulotuen saajien määrää voitaisiin vähentää ja saada heitä työllistymään työelämään koska tämä parantaa elämää

oikeastaan jatkaisin tästä samasta huolesta yrittäjien työssäjaksamisesta ja siitä millä tavalla he pystyvät yritystänsä pitämään pystyssä sekä nimenomaan näitten vapaapäivien toteutumisesta

siis he tarvitsevat suojaa ja sen vuoksi nimenomaan ykn naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean mukaan tarvitaan suojelemista väkivallalta

komitean mukaan valitettavaa on ettei riittävää tietoa ja tilastoja ole saatavilla vammaisten naisten asemasta

mutta sitten erikoiskaupan liiton tutkimuksessa kuitenkin jopa neljännes näistä kauppiaista kertoi ettei heillä ole lainkaan mahdollisuutta lain tarkoittamaan siis lain tarkoittamaan viikoittaiseen vapaapäivään

tiedämme että erityisesti tyttöjen kohdalla ruokatavat ovat tärkeitä

arvoisa puhemies

ehdotammekin että keskusteltaessa tulevaisuuden ruokastrategiasta puhuisimme myös siitä miten voimme kannustaa perheitä tässä tärkeässä kasvatuksellisessa tehtävässä

olikin hyvä että ulkoministeri tuomioja nosti että vammaisten oikeuksien toteutumisen esteinä saattavat olla ei pelkästään asenteet vaan tiedon puutteet ja hän mielestäni erittäin hyvin toi myös sen että me tarvitsemme ihan erilaista tarttuvuutta eli ajattelutavan muuttamista tässä koko asiassa

kauppakeskuksen luonne se mitä siellä edellytetään voi olla muista kiinni kuin itse työntekijästä

mutta tietenkin nyt kun me olemme ratifioimassa saattamassa lainsäädännön tasolle ykn vammaisten oikeudet on todella tärkeää että me voimme vedota siihen ettei ole pelkästään niin että on olemassa ykn sopimukset vaan että ne ovat lainsäädäntötasolla nämä asiat mitä tässä sopimuksessa todetaan

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on aina pitänyt ja tulee jatkossakin pitämään lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamista erittäin tärkeänä ja tavoiteltavana asiana

haluan tässäkin vaiheessa ja erityisesti oikeastaan tässä vaiheessa kun ollaan näin pitkällä jo tätä koko kuntauudistusprosessia uskoa siihen että hallitus pitää hallitusohjelman kirjauksesta kiinni eli siitä tavoitteesta mikä siellä on ihan ensimmäiseksi kirjattu kuntapolitiikkaan että turvataan laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa ja luodaan näitä edellytyksiä

on helppoa olla jälkiviisas mutta olen täysin vakuuttunut siitä että jos kristillisdemokraattista perhepolitiikkaa olisi toteutettu viimeisten vuosikymmenien aikana ei väestöpyramidi olisi niin kallellaan kuin se tänään on ja perheissä voitaisiin paremmin kuin tänä päivänä

lisäksi eläkeratkaisu on syntymässä työmarkkinajärjestöjen neuvotteluissa

jälkiviisaus ei kuitenkaan tässäkään tilanteessa auta vaan nyt tärkeää on yhdessä löytää sellaisia ratkaisuja jotka tukevat kestävää yhteiskunnallista taloudenpitoa samalla kuitenkin huomioiden lasten edun turvaamisen ja lapsiperheiden valinnanvapauden lastenhoidon suhteen

yleissopimuksessa ei ainoastaan kielletä vammaisten henkilöiden syrjintää vaan luodaan sopimusosapuolille jotka tämän sopimuksen ratifioivat nimenomaan velvollisuuksia vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi täysimääräisesti sillä yleissopimuksella myös lisätään tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista

näin näen että tätä tavoitetta kunnianhimoisesti pitää pitää joka paikassa esillä ja näin tässä tiedonannossa näen sitä ja kun myös nyt tässä hallintovaliokunta on nostanut esille näitä palveluihin liittyviä asioita uskon siihen että prosessi etenee hyvin

sote esitys on tulossa eduskuntaan ja siltä kristillisdemokraatteina odotamme paljon myös nimenomaan alueellisten ja sosiaalisten terveyserojen pienentämisessä ja palvelujen saannin paranemisessa

näen että erityisesti on tärkeää se kun kuntarakennelakia valmisteleva työryhmä luo nyt näitä kriteereitä niin että ne muodostuisivat niin aidosti tätä kuntien erilaisuutta ja eri alueiden erilaisuutta huomioiviksi että tämä mikä on sitten se optimikoko ja niin edelleen

välikysymys mahdollistaa tärkeän keskustelun meille kaikille yhteisestä huolesta

yhteiskunnan on pidettävä huolta jokaisen ikäluokan mahdollisuudesta saada hyvä koulutuspohja elämäntaitoja yleissivistystä ja hyviä ammatillisia valmiuksia ajatellen

mielestäni on erittäin tärkeää että tästä eteenpäin kun saamme tämän ratifioitua valtion ja kuntien taholta mutta ennen kaikkea valtion taholta arvioidaan miten paljon resursseja tarvitaan tämän ratifioinnin täytäntöönpanoon ja niitten artikloiden toteutumiseen

sosiaalihuollon syvenevä yhteistyö terveydenhuollon kanssa vapauttaa resursseja ja tuo säästöjä samoin kuin terveydenhuollon sisäinen integraatio

näin voidaan ongelmat tunnistaa aikaisessa vaiheessa ja saada eriarvoistumisen kehityskulku katkeamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oikein mitoitetulla ja oikea aikaisella puuttumisella ja hoidolla

päinvastoin kunnat joutuisivat lisäämään merkittävästi päivähoitopaikkoja

sote uudistuksessa pitää huomioida palvelujen rakenne ja saatavuus eli pitää turvata että palvelut ovat kaikille mahdolliset saada

tässä hallituksen esityksessä on keskeisenä ehdotuksena se että nykyisen valtakunnallisen vammaisneuvoston tulee korvaamaan niin sanottu koordinaatiomekanismi

erityisesti tulee kiinnittää huomiota paljon palveluja tarvitseviin kansalaisiin joille työkyvyttömyys ja syrjäytyminen kasautuvat

useat tutkimukset ovat myös osoittaneet että pienille lapsille paras kasvuympäristö on oma koti ja kodinomainen ympäristö

tässä todetaan että se nimetään mahdollisesti sosiaali ja terveysministeriöön tämän valtakunnallisen vammaisneuvoston tilalle

heille tulee lisätä mahdollisuuksia muiden muassa mielenterveyskuntoutukseen

arvoisa rouva puhemies

lisäksi koulujen hallintoja on kyllä jo kevennetty joten kouluverkon karsimista kustannusten säästämiseksi tulee entistä tarkemmin harkita

hallituksen esittämä kulttuurin tulevaisuusselonteko tuo esille monia laajoja ja kattavia ehdotuksia mutta konkreettiset käytännön toimenpiteet ja ajoitus jäävät puuttumaan

näissä asioissa päätökset tulee tehdä pitkäjänteisesti ei vain nelivuotisten hallituskausien sykleissä

pidän erittäin tärkeänä että tämä koordinaatiomekanismi toimiessaan muodostaa sen kokonaisuuden että siellä on se tieto taito ja kuva kokonaisuudessaan mitä vammaisuus tarkoittaa ei pelkästään naisten kohdalla mistä aloitin tässä vaan myös lasten kohdalla perheitten kohdalla koulutuksessa työelämässä ja niin edelleen

järjestämislupaharkinnassa tuleekin arvioida koulutustarjontaa alueellisen kattavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta

arvoisa puhemies

perimme tälle hallituskaudelle syvän kansainvälisen talouslaman

uudistuvassa rahoituslainsäädännössä haja asutusalueiden lukiokoulutuksen järjestäjien rahoitustahan korotetaan niin sanotulla syrjäisyyskertoimella

kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä kansallisen identiteetin syventäminen perinteiden säilyttäminen ja perusarvojen kunnioittaminen ovat suomalaisen kulttuurielämän avainkysymyksiä

mutta toivon että nimenomaan tämä koordinaatiomekanismi pitää sitä välttämättömänä että on yhteydet näihin eri vammaisjärjestöihin

arvoisa puhemies

useat kansainväliset ja suomalaiset tutkimukset osoittavat että taiteella ja kulttuuritoiminnalla on myönteisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin läpi koko elämän

tarvitaan nimenomaan oppijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta monimuotoista opetusta jossa opiskelijan motivaatio oppia kasvaa

ylipäätään tämä välikysymys kysyy kysymyksiä joista keskusteltiin viime viikolla hallituksen talousarvioesityksen yhteydessä

kristillisdemokraateille on tärkeää että lukioiden ja ammattikoulujen omat erityiset roolit toisen asteen koulutusohjelmina säilytetään

tämä kirjaus on siis hallitusohjelmassa ja on perusluonteeltaan positiivinen ja ymmärrettävissä mielestäni niin että hallitus haluaa kehittää niin kotihoidon tukea kuin muita varhaiskasvatuspalveluita

harrastuksissa syntyvät yhteiset verkostot parantavat elämänhallintaa ja ehkäisevät yksinäisyyttä

ensi vaalikaudella budjettiraamit tulevat olemaan vielä tiukemmat

yhteistyötä toki voidaan eri muodoissaan tehdä ja sitä tuleekin tehdä esimerkiksi yhteisillä toimitilaratkaisuilla ja niin edelleen

onkin erittäin tärkeää että kulttuurin ja taiteen terapeuttisia muotoja käytetään laajasti hyväksi muun muassa sairauksien hoitamisessa kivunlievityksessä ja kuntoutuksessa

hallitusohjelmakirjaus ei kotihoidon tuen leikkaamiseen velvoita joten kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei näe perusteita sille että kotihoidon tukea tulisi tässä tilanteessa rajata

sukupolvien välillä kulttuurisen pääoman ja hiljaisen tiedon siirtyminen isovanhemmilta lapsenlapsille on erittäin tärkeää ja merkityksellistä molemmille osapuolille

pidämme tärkeänä että kansanopistolukiot säilyvät mahdollisuutena maahanmuuttajille ja nuorille joille opiskelu oman kotipaikkakunnan lukiossa eri syistä esimerkiksi kiusaamisen vuoksi on hankalaa tai jotka tarvitsevat nimenomaan mahdollisuuden asua koulun yhteydessä

olemme valmiita keskustelemaan kaikista hyvistä toimista jotka edistävät lapsiperheiden valinnanvapautta ja vahvistavat perheiden kasvatustyötä ja sen tärkeyttä

selonteko nostaakin esille ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kulttuurin avulla

ryhmämme tukee erityisesti näitä tavoitteita

suomessa on kielellisiä ja alueellisia osa ja vähemmistökulttuureja joiden säilyminen tulee turvata

diiva kaksituhatta yk

tarvitaan erilaisia malleja osa aikatyön mahdollistamiseksi ja työelämän joustavuuden lisäämiseksi

kansallinen kielistrategia jossa täsmennetään kansallisten virallisten kielten alkuperäiskansan kielten vanhojen ja uusien vähemmistökielten sekä vielä kasvavien kieliryhmien asema ja palvelutarpeet on tervetullut

nyt ja tulevaisuudessa siis tulevan hallituksen onkin etsittävä senkaltaisia toimia joilla turvataan koulutuksen korkea taso ja saatavuus

meidän tulee tunnustaa perheiden erilaiset tarpeet ja toiveet lastenhoidon järjestämisessä

on kuitenkin tunnustettava että eri kielten asema kielenhuolto ja palveluiden saatavuuden turvaaminen ovat erityisesti taloudellisten resurssien kysymyksiä

on käytettävä tutkimustietoa ja arvioitava mikä parhaiten tuo hyviä tuloksia mikä tuo lisää oikeudenmukaisuutta tasa arvoa nimenomaan niin ettei eriarvoisuus entisestään kasva

romanikielen ja eri saamen kielten tai viittomakielen opettamiseen tai vaikkapa televisio ohjelmien tuottamiseen tarvitaan erityistä panostusta ja poliittista tahtoa suunnata voimavaroja

huonona esimerkkinä resurssipuutteesta mahdollisesti toimivat vaikkapa saamenkieliset uutiset jotka lähetetään ainoastaan tiistaisin keskiyöllä

päinvastoin elinkeinoelämää ja varsinkin pk yrityksiä palvelevaa tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaa on lisättävä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

arvoisa puhemies

välikysymyksessä nostettiin esille huoli lapsiperheiden hyvinvoinnista

kunnissa tulisi olla käytössä sellaisia välineitä vertailujen tekemiseen että eri kouluverkkovaihtoehtojen kustannukset voidaan laskea

perheiden hyvinvoinnin parantaminen on kirjattu auki tavoitteeksi myös hallitusohjelmaan

sitä en kuitenkaan ymmärrä miten keskustan edustajat voivat vähätellä hallituksen esitystä vanhuspalvelulaiksi kun ottaa huomioon ettei keskusta saanut kyseistä lakia aikaiseksi kahden edellisen hallituskauden aikana

selonteko linjaa julkisen sektorin rahoituksen rinnalle entistä vahvemman osuuden yksityistä ja kolmannen sektorin rahoitusta